zyskowicz jolta yleensä kuulee totuudensiemeniä täällä sanoi eilen epäili että ei ole rahaa toteuttaa ensi vuoden hallituksen sosiaaliturvaparannuksia

lupaukset on vedetty vuokrat ovat nousseet ja uusien vuokra asuntojen tuotanto

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensin äänestetään ostomustajärven ehdotuksesta edustajaryhmän ehdotusta vastaan tämän pääministeri stubbin hallitus kohdistaa epäoikeudenmukaisesti leikkaukset eläkeläisiin työttömiin opiskelijoihin lapsiperheisiin ja sairaisiin

tiedonannosta käytävä keskustelu alkaa pääministeri jyrki kataisen ja valtiovarainministeri jutta urpilaisen esittelypuheenvuoroilla

rusty jalo

valtiopäivien päätökset antoivat voimakkaan sysäyksen suomalaisen kansakunnan kehitykselle kohti itsenäistä

elusta yrttiaho kaivoi sieltä voi myös teen ehdotuksen numero kolme rustem mustajärvi arvo

eduskunta

ristimäki vasat

sataviisikymmentäneljä ääntä kolmekymmentäkahdeksan vili poissa seitsemän

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

joskus tuo

nyt näitä lähinnä utopistisilta kun hallituksen talouspolitiikan onnistumista arvioidaan ja katsotaan kuinka hyvin on päästy kohti hallitusohjelman keskeisiä tavoitteet

ismo seuraava täysistunto ensi tiistaina kahdeksas maaliskuuta kuluvaa vuotta kello neljätoista

eduskunnan seuraavaan täysistuntoon keskiviikkona kahdeksas helmikuuta kuluvaa vuotta kello neljätoista tämä istunto lausunto

äänestyksessä

ensimmäiset esittelyssä selostaa tartut lakiehdotukset